sitten se yleensä johtaa lomautuksiin ja tällä hetkellä jopa irtisanomisiin

tässä on meillä paljon parannettavaa että me kykenisimme ajoissa reagoimaan mutta se vaatii luottamusta ja sitä että kun työnantaja esimerkiksi kertoo työntekijöille että tällainen on taloudellinen tilanne mietitään miten me yhdessä menemme tästä eteenpäin

edustaja mäkelä kaipaili täällä joulupukkia

kysyisin vielä kantaa tähän altian myyntiin ja ylipäätään siihen oletteko ehtinyt miettiä mitä voisi myydä kokonaan tai osin ja onko siellä solidiumin salkussa sellaisia mahdollisuuksia koska sieltähän voisi miettiä ihan aidosti jotain ratkaisuja

joulupukki tulee ennenaikaisesti

voin hieman antaa makupalaa täältä energiapaketin osalta

tämä vastakkainasettelu minua häiritsee koko ajan vaikka itselläni minulla on luottamusmiestausta ja minulla on semmoinen historia että se viimeinen hätä tuli silloin ja ilmoitettiin että nyt loppuu kaikilta työt

energiapakettimme tarkoituksena on energiapolitiikkaa järkeistämällä saada vaihtotase vientisektorin kilpailukyky sekä ympäristö kuntoon

minkälaisia linjanvetoja te aiotte tässä vai oletteko ehtinyt tätä miettiä vielä

ihan ajankohtainen asia on huipputulosta tekevä öljynjalostaja neste oil joka luopui varustamotoiminnastaan ja yhtiö aikoo myydä kaikki aluksensa ulkoistaa niiden miehitys ja hoitovarustamotoiminnan ja hankkia tarvitsemansa merikuljetuspalvelut jatkossa sopimusjärjestelyin

sen takia itse olen semmoisen ajattelun kannalla että me oppisimme ajoissa reagoimaan näihin eikä vasta sitten kun se vastaus on irtisanominen

parantaisimme verotusta sekä tuki ja lupapolitiikkaa järkeistämällä kotimaisen energian kuten turpeen ja pienpuuenergian asemaa suhteessa kivihiileen ja muuhun tuontienergiaan

eivät kaikki uudet suomalaisomistajat ovat muun muassa huoltovarmuuskeskus ja ilmarinen ja nämä ovat näitten kansallisesti tärkeiden öljynkuljetusalustojen omistajia

aluksi puuttuisin tähän kun hallitus ja hallituspuolueitten edustajat ovat koko ajan vedonneet siihen että tämä valmistelu on tapahtunut puolustuksen ammattilaisten tekemänä ja on syytetty siitä että perussuomalaiset kyseenalaistavat jotenkin näitten ammattilaisten osaamisen

kun näitä järjestelyjä on tehty niin matti lievonen on sekä myyjän eli neste oilin toimitusjohtaja että näiden molempien ostajien eli ilmarisen hallintoneuvoston puheenjohtaja ja myös toisen ostajan edustajan huoltovarmuusneuvoston jäsen

en minä ainakaan kyseenalaista

näettekö arvoisa ministeri tässä mitään ristiriitaa

toisaalta näistä laivoista maksetusta hinnasta kysyisin

onko syytä ampua alas semmoinen epäily että näistä laivoista olisi maksettu ylihinta joka sitten hyödyttäisi suoraan myös nesteen yksityisiä omistajia

suomen valtionjohto tuhoaa armeijan uskottavuuden rajulla säästökuurilla joka poikkeaa voimassa olevasta turvallisuus ja puolustuspoliittisesta selonteosta

valtionyhtiöiden strategisina linjauksina on oltava myös työpaikkojen tuottaminen työllisyyden turvaaminen suomessa ja pitkäaikainen kannattavuus

vaikka kyseessä olisikin pörssiyhtiö on valtion omistajana vaalittava sellaisen toimintakulttuurin kehittymistä joka myös näkee työpaikkojen säilyttämisen ja kasvattamisen yrityksen tehtäväksi

yhtiö ei missään nimessä saa olla sellainen joka sanoo ihmisiä irti varmuuden vuoksi ja perustelee sitä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä

ministeri hautala pitäisikö teidän mielestänne omistajaohjauspolitiikassa ottaa jatkossa paljon vahvemmin huomioon myös alue ja työllisyyspoliittiset vaikutukset

työttömyysturvassa on monia määräaikoja joilla pyritään vain vaikeuttamaan työttömän pääsyä ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle tai pysymistä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä

edustaja pauli kiuru nosti äsken tämmöisen käytännön esimerkin siitä että jos meillä on joku ratkaisumalli tai ohjelma niin eihän se saa johtaa siihen että sen mukana tulee sitten uusi ongelma eli tämmöinen byrokratia on ihan järjetöntä

arvoisa herra puhemies

sen takia olisi kohtuullista että työttömyysturvaa uudistettaessa otettaisiin ennen kaikkea tämä edunsaajan näkökulma työttömän etu kestäväksi lähtökohdaksi

me vaadimme sitä viime helmikuussa välikysymyksessä jossa totesimme että tarvitsemme pikaisesti eduskunnan käsittelyyn tämmöisen teollisuuspoliittisen ohjelman ja se on hyvä että semmoinen on tulossa

ministeriltä haluan vielä kysyä sitten näistä hänen heinäelopuheistaan tämän sosiaaliturvan vastikkeellisuuden osalta ja ennen kaikkea niistä suunnitelmista joita tällä hetkellä on käynnissä

oletteko pohtineet sitä millä lailla rakennemuutoksen teollisuuden rajun rakennemuutoksen joka meidän alueellamme kouvolan seudulla on suomen suurinta tulisi myös näkyä näissä valtionosuusjärjestelmän uudistuksissa

ehkä tärkeämpi kuin se että me mietimme kuka tämän loppujen lopuksi saa ja millä keinoilla aikaan on se että tämä esitys viedään loppuun asti

tämä on vaatinut varmasti johdonmukaista työtä kaikilta jotka ovat tätä olleet edesauttamassa eteenpäin

sdp on tehnyt kaiken aikaa työtä työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta ja silloin se tarkoittaa myös sosiaaliturvan ja työnteon yhteensovittamista nimenomaan niin että työnteko olisi aina kannattavaa

täällä edustaja rehula pohdiskeli vastalauseita ja sitä että hankkisi niitä käyttöönsä edelliseltä kaudelta tuolta valiokunnasta

arvoisa herra puhemies

ei meillä ole mitään soinin tai pirkko ruohonen lernerin linjaa meillä on perussuomalainen linja

kaikkiin sovitellun päivärahan saajiin sovellettava yleinen suojaosa sivutoimisten tulojen huomioimisessa olisi lähempänä työttömyysturvajärjestelmän päämääriä ja kannustaisi kaikenlaisen työn vastaanottamiseen

tämän verotusneuvoksen viesti oli nimenomaan se että vaikka on tehty erittäin hyviä toimenpiteitä käännetty arvonlisävero tilaajavastuulain uudistaminen tämä veronumero ja sitten viimeisimpänä tämä urakka ja työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuus ne eivät auta jos se järjestelmä vuotaa

sen lisäksi hallitus aikoo puuttua myös osa aikaeläkejärjestelmään ikärajoja nostamalla

kysyisin ministeriltä kuinka paljon tämä varhennetun varhaiseläkkeen poistaminen ja muu tällaisen eläketien sulkeminen tuo painetta sitten muihin eläkejärjestelmiin työkyvyttömyyseläkkeelle sairaseläkkeelle

hallituksen esitys vaalilain muuttamisesta on kymenlaakson näkökulmasta tarkasteltuna todella epäonnistunut enkä kymenlaaksolaisena näe siinä järjen hiventäkään

arvoisa herra puhemies

vihreät esiintyy ihan oikeasti ympäristöpuolueena ja edustaja sinnemäen tulkinnan mukaan perussuomalaiset ovat sitten siellä toisella puolella me olemme sitten ympäristön vihaajia

jos tällaisia muutoksia on poliittisista tai muista syistä aivan pakko tehdä tulisi ne tehdä sitten kertarytinällä mutta ennen kaikkea alueita kuunnellen

eihän se näin nyt hyvänen aika ole

se ero on vain siinä kuten edustaja jalonen totesi että me otamme huomioon myös talouden teollisuuden kilpailukyvyn ja työpaikat ja nämä kaikki kulkevat rinnakkain

lainaan edelleen tätä komission tiedonantoa jossa puhutaan työttömyyskorvausjärjestelmästä

eduskuntavaalijärjestelmää tulisi uudistaa kokonaisuutena eikä tehdä väkivaltaisia osauudistuksia joissa alueiden tahtoa ja luontaisia suuntautumisia ei oteta mitenkään huomioon

suurempia äänikynnyksiä on kymen vaalipiiriä pienemmissä etelä savon ja pohjois karjalan vaalipiireissä ja lisäksi muun muassa satakunnassa lapissa ja keski suomessa

olennainen kysymys on se miten suomi pystyy estämään nettohäviäjän roolin sosiaalipolitiikan sektoreilla kun integraatio vain näyttää syvenevän nykyisen kaltaisessa euroopan unionissa

arvoisa herra puhemies

verolla ei olisi kuulemma vaikutusta sähkön tukkuhintaan ja näin ollen vero jäisi rasittamaan voimalaitosten omistajayritysten tulosta

on todennäköistä että voimalaitosvero tulisi välillisesti nostamaan sähkön hintaa lakiehdotuksen perusteluista poiketen

edustaja pekkarinen nosti äärimmäisen tärkeän asian esille

tällöin myös päästöttömän sähkön hinta nousee

näillä perusteilla hallituksen esitys on hylättävä perussuomalaisten vastalauseen mukaisena

kuitenkin esimerkiksi energiateollisuus on kommentoinut esitystä ihan suomen kielellä näin

herää kysymys onko tässä valtiolla omistajana mitään vaikutusta yrityksissä ja millä strategialla valtio oikeasti sitä omistustaan hoitaa

kun päästökaupan nimenomaisena tarkoituksena on ollut päästöttömän tuotannon tekeminen kannattavammaksi fossiiliseen tuotantoon nähden päästöttömyys veron perusteena on jo lähtökohtaisesti täysin järjetön

syy miksi tätä keskustelua pitää käydä on minun mielestäni se että tämä energiapolitiikka on ollut epäjohdonmukaista ja lyhytjännitteistä

valtion onkin jatkossa terävöitettävä omaa teollisuuspolitiikkaansa myös omistajana ja tätä kyllä peräänkuulutan

se olennainen kysymys on pääsemmekö me tästä keskustelusta eteenpäin eli siihen että meillä on tulevaisuudessa sellainen energiapolitiikka joka palvelee tämän maan kokonaisetua jossa on sitten niitä monia kulmia

kiitoksia keskustelusta

nyt voin toki ennustaa nimittäin vaikeuksia suomalaiselle teollisuudelle ja ennen kaikkea sen piirissä olevien työpaikkojen määrälle ja sellaiseen ei tällä maalla ole varaa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kun edustaja tuppurainen tuossa omassa puheenvuorossaan kertoi näin ymmärsin korjatkaa nyt jos ymmärsin väärin että jos hallitus huomaa että on tehty vääriä päätöksiä niin sdp on valmis korjaamaan niitä niin minä kysyn niin kuin täällä yksi kysymys on onko hallitus siis myös kokoomus valmis perumaan haitallisiksi katsottuja päätöksiä

onko hallituksessa perehdytty tähän asiaan ja esimerkiksi etsitty sopivia rahoitusmalleja tähän yhä kasvavaan ongelmaan ennen kuin se karkaa käsistä kuin hauki rannasta

koska tässä teidän vastauksessanne puhutaan ministeri huovinen siitä että nämä vaikutusarvioinnit kuuluvat tähän lapsivaikutusten arviointi niin tuleeko näitä muutoksia sitten näihin päätöksiin vai onko ne päätökset nyt tehty niin kuin te olette antaneet ymmärtää hallitus että kaikki isot päätökset on tehty ja niitä ei enää muuteta

sdp on valmis onko kokoomus

tässä esityksessä ensinnäkin on hyvää se että tällä pyritään nyt keventämään työnhakijan velvollisuuksia muun muassa niin että hänen ei tarvitse enää esittää todistuksia tai selvityksiä työ ja elinkeinotoimistolle vaan tämä työvoimapoliittinen lausunto annetaan työnhakijan itse ilmoittamien tietojen perusteella

täällä tunnustetaan että tässä otetaan tietoinen riski siitä että joku voi käyttää tätä tietoisesti hyödyksi antamalla vääriä tietoja mutta lähtökohtaisesti tämä on positiivista että luotetaan ihmisiin

mutta sitten aivan tämä sama asia itseänikin kiinnostaa tässä esityksessä kuin edustaja kontulaa tuossa äsken eli tämä työn vastaanottamisvelvollisuuden laajentaminen

sitäkö se tarkoittaa

ja toisekseen tähän on jätetty tämmöinen takaportti että tämä ohjaisi näitä työttömiä kokeilemaan kohtuullisen työmatkan päässä olevaa työtä ja sitten jos hän toteaa että tämä ei olekaan minulle sopiva niin hän voi sitten etuuksia menettämättä erota siitä työssäkäyntialueen ulkopuolelta tarjotusta työstä

ja jos se jää se tulkinta niin kuin kuvittelen yksittäisen viranomaisen tehtäväksi niin toivon että aina kun tulee rajatapauksia niin se tulkitaan työttömän eduksi

en pidä kyllä siitä että

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies